vielä lisäisin tuohon ylen toimintaan sen että sinnehän on ostettu jonkun verran ulkomaisia kalliita sarjoja jotka myöskin kilpailevat kaupallisen median kanssa

vai sitten se että on ihan välttämätöntä huolehditaan ensin en istuisi sairaaloista ja lähes jokainen leikkaus joka joudutaan tekemään on jostain näkökulmasta katsoen huono asia

vastaavasti jokainen lisämääräraha joka voidaan antaa on merkittävä osa siitä että sote uudistuksen palikat saadaan sellaiseen asentoon että yliopistollinen hyvä asia

kuntien valtionosuudet kasvavat ensin munakasta yksi miljoonaa meidän täytyy priorisoida sitä että palvelujen perusta on jyllännytan tavallisia mahdollisuuksia

ne maksukatot

mutta jotta pystyy käymään edes jonkinlaista keskustelua ja se mihin toivon oppositionkin osallistuvan vasemmisto oppositiosta on minun syytä tuoda ihan oikeasti niitä ehdotuksia esityksiä mikä voitaisiin kilvan täällä salissa kauhisteltu jokaista leikkausta ja hallitus

arvoisa rouva puhemies päihdeäidit muutto mullistaa siihen että siihen pitää löytää erityisesti paljon kyyneliä on vuodatettu yliopistojen ja kolmen miljoonan kanssa

jatketaan debattia edustaja haatainen i

tulevaisuudessa odotetaan ensi vuoden budjettiin että saadaan pysyväksi ja rahoitus puutarhuri ministeri rehula kaipasi tässä vaihtoehtoja ja myös mäntylä kuitenkin vasemmiston riveissä on vaihtoehto me olemme vielä vaikeita budjetissa esitetty että sairasvakuutuksenlääkekorvaukset palautetaan eli niitä että koovee näitä nostoja ei tehdä saada sanotuksi indeksiä ei leikata ruokavaliokorvausta ei lakkauteta matkakorvauksia monta opintonsa kesken jättänyttä jotka ollaan lopettamassa kokonaan aura kuntoutuksen osalta ei lopeteta ja kunnallisten asiakasmaksujen korotuksesta tästä ovat pystyneet luomaan hienon uran politiikassa koulutuksen puutteesta huolimatta

leikkaukset ni siitä että mihin käyttämä todella vaikeuttavat tavallisten ihmisten elämää toisin kuin muualla maailmassa meillä korkeakoulutus ei saa aikaan halua ryhtyä yrittäjäksi vaan päinvastoin vähentää sitä halua

odotetaanko täällä liiaksi valmista pöytää ja jonkun maksamaa palkkaa vai mistä kyseinen passiivisuus

valiokunta on antanut tälle hoitotyön tutkimukselle sen määrä vähenee toivon että tähän samoin suomi ei näiden äidit ja tämäkin asia sinänsä tarvitse maistereita tai tohtoreita näiden titteleiden itsensä vuoksi olemaan työttöminä vaan suomi tarvitsee hyviä ideoita ja sellaisia ihmisiä jotka ovat valmiita viemään niitä eteenpäin

vähentää kustannuksia joka erityisesti tällaisena aikana kun raha on vähän on tärkeä ja tärkeä asia esimerkkinä tällaisesta toiminnasta on vaikkapa jokin tässä yhteiskunnassa tai sen koulutusjärjestelmässä on vialla kun ideoita ei ole

mä kysynkin että miten ne ministerit näkevät tämän hoitotyötutkimuksen merkityksentasoisia ja terveydenhuollon kokonaisuudessaan todella kyse jatko näytti miten tätä toimintaa keksitä tai ainakaan ei halua enää

on selvää että nyt me riittävän kui itsehallinto alueet kyydillä ja sote sisällä kun olis toivonut on sokeiden taso yliopiston maailmasta löytyy tehostettavaa

on paljon tieteenaloja jotka tuskin tuovat meille vientiä tai joista voisi syntyä sellaisia innovaatioita jotka toisivat maahan yksityisen sektorin työpaikkoja

on hyvä että sen isossa hankkeessa keskityttävä tuottamaan osaamista jolla on rahoitus ja nyt kun lähdetään siitä että kokonaisveroaste ei käyttöä myös käytännössä

onko tässä semmoinen malli kuitenkin pohjimmiltaan tulossa niinpä hallituksen linjaukset korkeakoulujen profiloitumisesta ja keskittymisestä ovat tervetulleita

sosialidemokraatit eivät nosta veroastetta ottavat vähemmän velkaa kuin hallitus siitä huolimatta peruvat käy käytännössä kaikki nämä esitetyt

perustuslakivaliokunta oli yksimielinen siitä että tämä laki voidaan säätää normaalissa järjestyksessä

eikö teillä ole luottoa omiin edustajiinne perustuslakivaliokunnassa

tämä on jas pylväs tulkitaan paketti on vielä vielä ja vaihtoehdossa jossa pää on kyllä nobelin taloustieteen enemmänkin mahdollisuutena terävöittää toimintaa ja pystyttää kaikki muut perumaan köyhä eikä velkaa niin paljon on nyt eikä keskittyä osaamiseen tutkintojen tehtailun sijaan

tämä olisi helppo tapa saada maahan lisää maahanmuuttajia että ensin tulevat miehet niin sanotusti hakemaan turvapaikkaa ja sen jälkeen käydään solmimaan avioliitto ja tuomaan perässä perheitä

ei voi sormi fysiikankin palkinnon antaa jalan ja pohjatonta masosen rokki vaihtui tukevasti totta kai jättävillä tyttöjä vastalausuja hyväksyä asennetta että miten se voi on voitu tehdä kolmen entisen valtiovarainministerin leikkaus tarkoittaa automaattisesti huononnusta

puhemies kotihoidon kehittäminen vaatisi myös yhteisökotien kehittämistä mutta yhteisökodeissa ollaan henkilöstömitoituksia nyt sitä heittämässä viimeksi kun keskustelin ministeri rehulan kanssa täällä ikäihmisten hoidon henkilöstömitoituksesta kerroitte ei voi hyväksyä asennetta että kuntien sosiaalijohtajat ovat kiitelleet

muuten en mä olen saanut hyvin monesta hoitoyhteisöstä sellaista palautetta että kukaan ei kyllä kysyn näitä asiakkaiden tarpeita pajojen tasoltaan tuli ilmoitus siitä näinkö toimii tämän maan sivistyneistö

ja jättämään vähintään kyllä mahdollisuuksia yhteisökotityyppisissä paikoissa tehdä sitä kuntouttavaa ja asiakkaan tarpeista lisäksi haluan tuoda esiin erimielisyyteni niiden näkemysten kanssa että jos täällä niin tulee ne muutos vie sitä pitää antaa kunnolliset ohjeet hoitoyhteisöihin

kun hallituksen esitystä lukee pitää ihmetellä miten aiemmilla hallituksilla on ollut halua ja energiaa luoda näitä pykäliä ja säännöksiä

prusi rouva puhemies yhdeksi luvulla symmetrisesti kymmenestä kolmesti yhdeksänkymmenenkahdeksan terveydenhuollon kustannukset pysyvät muuttumattomina

toivon hallitukselta lisää rohkeutta jatkossa esityksiin läpi menevät tällä hallituspohjalla

tällä hetkellä hallituksen esitys sisältää kuitin koti tiettyjä palloja kehittämistä ei nuorille maa on laaja ja maakuntien korkeakoulut tuottavat hyvää tutkimusta

vastoin eräitä käsityksiä suomessa on elämää myös pääkaupunkiseudun ja taloudellisia säästöjä kyse on enemmän siitä suurimpien kasvukeskusten ulkopuolella

sekään ei ole ollut kovin tasapuolista lainsäädäntöä että palvelualoista kampaamoala on säädetty aukiolorajoitusten piiriin kun vaikkapa videovuokraamot tai kuntosalit ovat saaneet olla auki yrittäjän ja asiakkaan parhaaksi katsomina aikoina

nyt kun asiaa käy pohtimaan pidän outona sitä miksi meidän pitää edes keskustella tästä asiasta

ihmiset ovat huolissaan kotieläinten hyvinvoinnista ihmiset ovat huolissaan jopa villieläinten hyvinvoinnista ihmiset seuraavat norppakameraa mikä on tietysti hyvä asia mutta samaan aikaan suomen laki sallii tuskalliset uskonnolliset rituaaliteurastukset

kannatan myöskin edustaja immosen ja monien muiden esille tuomaa ajatusta siitä että selvitettäisiin mahdollisuudet rituaaliteurastetun lihan myynnin kieltoon suomessa

mutta arvoisa puhemies mitä tulee näihin aiempiin päätöksiin perheenyhdistämisistä niin täällä salissa voi heittää melko löysiä kommentteja tähän asiaan voi arvostella hallitusta asioista joista itse on ollut päättämässä mutta lehdistössä onneksi täytyy olla täsmällinen

nytkö te olette valmiita heittämään senkin taka alalle omassa arvottomassa politikoinnissanne ja puolitotuuksien ja harhaanjohtavuuksien puhumisessa

siinä alettiin tulla tähän asian keskeisimpään peruskysymykseen elikkä siihen että eihän ole väärin etsiä itselleen parempaa elämää kunhan sen pystyy itse kustantamaan

hallitusta ryöpytettiin lääkekorvauksista korkeakoulujen leikkauksista jotka oikeasti eivät olleet edes leikkaus vaan ainoastaan nousun taitto

nyt nämä asiat jotka mainitsin yhteenlaskettunakaan eivät mene lähellekään sitä summaa joka edes viime vuoden turvapaikanhaun hoitamiseen joudutaan laittamaan

se summa mitä siihen meni oli samaa luokkaa alkuperäisen kilpailukykysopimuksen kanssa kilpailukykysopimuksen jonka suunnitteleminenkin aiheutti mielenosoituksia

hehän tietäisivät parhaiten miten ihmisen pitää hoitaa lapsensa elää elämänsä ja nyt he tietävät senkin kenen kanssa perussuomalaiset haluaisivat olla hallituksessa mieluiten

arvoisa puhemies

on helppo huudella velanotosta mutta löytyykö tuki koville maahanmuuttolinjauksille

nythän ei puhuta välttämättä viikkotuntimäärän kasvusta töissä

sellainen on tämänkin talkoon luonne ammatinvalintakysymys

aivan ensimmäiseksi täytyy antaa oppositiolle ja ay liikkeelle kiitosta hienosta retorisesta oivalluksesta

arvoisa puhemies